olen itse tehnyt talousarvioaloitteen tästä asiasta että näiden taiteilijaeläkkeiden määrää lisättäisiin ja olin erittäin tyytymätön siihen vastaukseen jonka sain valtiovarainministeriöltä

vihreät ehdottivat budjettineuvotteluissa että tuloveroasteikkoon tehtävästä ansiotason nousua vastaavasta korotuksesta luovuttaisiin koska inflaatiota ei nyt ole ja korjaus ei siten olisi leikannut kenenkään tuloja

siinä vastauksessa nimittäin sanotaan että asia on taiteilijoiden eläkkeiden suhteen nyt kunnossa koska apurahansaajat saavat sosiaaliturvan ensi vuoden alusta

nyt tilanne on kuitenkin se että kestää monta kymmentä vuotta ennen kuin eläkettä on riittävästi kertynyt niiden kohdalla jotka ensi vuoden alusta alkavat kerryttää apurahojensa avulla maksamalla itselleen sosiaaliturvaa ja alkavat saada tätä eläkettä

kannustin muuttaa ansiotuloja pääomatuloiksi ylimmissä tuloluokissa on eräs suurimpia syitä siihen että tuloerot ovat kasvaneet

syy siihen että taiteilijat eivät ole olleet samalla tavoin tai eläkkeen ja kansaeläkkeen piirissä tai ei saata tasavertaisessa asemassa muihin palkansaajiin nähden johtuu siitä että taiteilijat ovat eläneet näillä apurahoilla jotka eivät ole kerryttäneet eläkettä

ensinnäkin täytyy sanoa että tämän lakiesityksen lähtökohdat ovat hirveän hyvät eli pyrkimys oppimisen ja kasvun varhaisen ja ennalta ehkäisevän tehostettuun tukeen siten että se tapahtuu nykyistä suunnitelmallisemmin on hyvä

haluaisinkin käyttää tämän tilaisuuden ja kehottaa ulkoministeriötä tai valtiovarainministeriötä ottamaan vetovastuun tässä asiassa ja pitämään huolta siitä että hallitusohjelman lupaus täyttyy

suomen olisi myös oltava aktiivinen veroparatiisien kitkemisessä sillä ne uhkaavat hyvinvointivaltioiden veropohjaa ja näin kasvattavat myös eriarvoisuutta

herää tosiaan jossakin kohdassa se kysymys millä perusteilla erityisopetuspäätöksiä tehdään ja pitäisikö niitä indikaattoreita tai kriteerejä sitten jossain kohtaa tarkistaa

yliopistolain uudistusta tehtäessä yliopistoille luvattiin että oikeudellisen aseman muuttamisesta ei seuraa niille negatiivisia kustannusvaikutuksia

toteutuvatko lasten oikeudet jos resursseja etenkään tässä taantumatilanteessa ei ole riittävästi

tukisin sitä esitystä että tämän uudistuksen kustannusvaikutuksista tehtäisiin seikkaperäinen arvio tämän lain käsittelyn yhteydessä jotta ei kävisi niin että meillä lapset ja nuoret jotka erityisopetusta tarvitsevat ovat sitten ympäri maata eriarvoisessa asemassa suhteessa toisiinsa

kyllä käsite tempputyöllisyys on lanseerattu nimenomaan semmoisessa tilanteessa jossa tilastot ja tutkimukset ovat osoittaneet sen että työn laatu on huonontunut ja että ihmisillä teetetään halvemmalla ja huonommissa työsuhteissa työtä kuin aikaisemmin

olen itsekin pohtinut sitä että tätä uutta valtionosuusmallia luotaessa olisi tärkeää turvata se että siinä huomioitaisiin painopisteen siirto varhaiseen tukeen ja ennalta ehkäisevään toimintaan joita tämä lakiesitys nyt kuitenkin painottaa ja että sitä kautta saataisiin opetuksen järjestäjille riittävät resurssit tämän perusopetuslain toteuttamiseksi

tänä vuonna ensimmäistä kertaa käyttöön otettu perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseen tarkoitettu korvamerkitty raha on enimmäkseen täyttänyt tehtävänsä

rahaa oli osoitettu myös erityisopetukseen tukiopetukseen psykologin kuraattorin tai avustajan palkkaamiseen ja samanaikaisopetukseen tai pienryhmiin

juuri nyt yhä useampi nuori valmistuu vailla tietoa työpaikasta ja toisaalta yhä useamman valmistuminen uhkaa jäädä kiinni siitä että opintoihin kuuluvaa harjoittelupaikkaa ei löydy

eräs asia joka on tullut viime aikoina useassa yhteydessä esille kun on puhuttu nuorten syrjäytymisestä ja koulupudokkuuden kasvusta ovat salassapitosäännökset

hallituksen tuore ilmoitus siitä että tuottavuusohjelmasta joustetaan harjoittelupaikkojen takaamiseksi onkin tervetullut

esimerkiksi kun teimme sivistysvaliokunnassa lausuntoa siitä mitkä olisivat parhaita keinoja ehkäistä nuorten syrjäytymistä niin siinä kohdassa useimmat asiantuntijat nimenomaan kiinnittivät huomiota siihen että ehkä ei niinkään se voimassa oleva lainsäädäntö näistä salassapitosäädöksistä estä tiedon välittymistä viranomaiselta tai ammattilaiselta toiselle vaan pikemminkin kentällä vallitsevat tulkinnat usein estävä

perinteinen oppilaitosmuotoiseen opiskeluun perustuva koulutuspolitiikka ja työttömien aktivointiin perustuva työllisyyspolitiikka ei tule koskaan tavoittamaan kaikkia

sen vuoksi on erittäin tarpeellista se että lainsäädäntöä täsmennetään ja tarkennetaan sillä tavalla että nämä tulkintaongelmat poistuvat koska on hirveän tärkeää se että säädökset eivät estä sitä että nuori tai lapsi saa tarvitsemansa tuen oikealla hetkellä

niiden marginaaliin jää merkittävän työvoimareservin muodostavia ryhmiä kuten osa nuorista maahanmuuttajia osatyökykyisiä ja pitkäaikaissairaita joiden motivoiminen osaksi yhteiskuntaa vaatii uudenlaista lähestymistapaa

tämähän on itse asiassa se asia jota esitti myöskin elokuussa mietintönsä jättänyt työryhmä joka esitti nuorisolakiin muutoksia ja kunnille perustettavaksi tämmöisiä nuorten palveluiden seurantaverkostoja

toisaalta perinteinen tutkinto ei takaa työelämässä kiinni pysymistä kun nyt suurin osa nuorista työttömistä on nimenomaan ammatillisen perustutkinnon suorittaneita

arvoisa puhemies

hyviä uusia lähestymistapoja joissa yhdistyvät työ koulutus sekä elämänhallinta on kehitetty sosiaalisen työllistämisen kentällä kuten työpajatoiminnassa

esimerkiksi uusiutuvien energianlähteiden oikeanlainen lisääminen voi tuoda suomeen uusia teollisuudenhaaroja ja kymmeniätuhansia uusia työpaikkoja

työpajoilla nuoren tilannetta tarkastellaan perinteistä työnvälitystä laajemmasta perspektiivistä

eli nykyisestä poiketen tämä suunnitelma ei enää olisi hallintopäätös vaan erityistä tukea koskevan päätöksen suunnitelmallista toimeenpanoa ohjaisi pedagoginen asiakirja

siksi kiinteän omaisuuden verotusta tulee kiristää ja osinkotulojen verotusta muuttaa ainakin niin että niin sanottu nollaveroluokka poistuisi

voi olla oikeaa kehitystä irrottaa tämä erityisopetuspäätös ikään kuin hallinnollisesta päätöksenteosta mutta siinä tapauksessa täytyy kuitenkin tarkentaa tätä lakia juuri sillä tavoin että on selvää se missä tapauksessa ja kuka voi valittaa tästä erityisopetuspäätöksestä mikä on se ongelma juuri jonka ed

perusasteen koulujen ja työpajojen yhteistoimintaa tulisi tiivistää siten että jos peruskoulu uhkaa jäädä kesken sen voisi saattaa loppuun myös työpajassa tai pajakoulussa

koulujen tulisi voida ostaa työpajoilta työssäoppimisjaksoja ja toisaalta pajoilta hankittu kokemus tulisi voida hyväksilukea esimerkiksi ammatilliseen koulutukseen hakeuduttaessa

nyt on tärkeämpää kuin koskaan pyrkiä ennakoimaan mille aloille työpaikkoja tulevaisuudessa syntyy ja tekemään koulutuspoliittisia valintoja myös sen mukaan

olisi tarpeen muuttaa lakia julkisesta työvoimapalvelusta siten että myös työharjoittelusuhteessa pajoilla olevia voitaisiin jatkosijoittaa

summa summarum sanoisin että ammattistartin vahvistaminen tänä vuonna samoin kuin panostaminen etsivään työhön ja ammatillisten aloituspaikkojen lisääminen ovat olleet oikeansuuntaisia toimenpiteitä

sen lisäksi tulevina vuosina pitää keskittyä niiden nuorten ja muunkin ikäisten tukemiseen jotka kaikista panostuksista huolimatta eivät ole saaneet töitä

jatkossa olisi kuitenkin tarpeellista panostaa työpajatoiminnan kehittämiseen yhteistyössä koulujen ja yritysten kanssa

hallituspuolueet sitoutuivat aikanaan yliopistouudistukseen sillä lupauksella joka valtiovarainministeriöstä ja opetusministeriöstä saatiin ettei uusi yliopistolaki aiheuta yliopistoille sellaisia uusia kustannuksia joita niille ei täysimääräisesti korvattaisi

arvoisa puhemies

sehän on käsite joka on otettu käyttöön nimenomaan silloin kun on haluttu kiinnittää vakavaa huomiota siihen että työehtoja on heikennetty ihmisiä on pakotettu töihin hinnalla millä hyvänsä elikkä halvennettu työn hintaa

vastoin opetusministerin puheita tuottavuusohjelma kurittaa yliopistoja edelleen

perusrahoituksesta puuttumaan jäänyttä yliopistojen työnantajamaksua ei olla korvaamassa yliopistoille ilmeisesti miltään osin ainakaan tähän kehyspäätökseen se ei sisälly

kyllä ihmettelen kovasti sitä miksi nimenomaan vasemmistoliiton kansanedustaja täällä sanoo sen että on aina parempi että ihminen on missä tahansa työssä kuin että ei työssä ollenkaan

perusrahoitus ei reaalisesti ole nousemassa minkään muun kuin aalto yliopiston osalta

tämä tarkoittaa sitä että voitot käytetään ihmisten arjen parantamiseen esimerkiksi palveluita kohentamalla eikä tappioita maksateta veronmaksajilla

tämä voi vaatia meiltä tulevina vuosina tyytymistä hiukan vähempään ja satsausta määrän sijasta elämisen laatuun

arvoisa puhemies

tänään vähän aikaisemmin meillä oli käsittelyssä täällä salissa sosiaalihuoltolaki josta monet edustajista kävivät pöntössä sanomassa että he hurraisivat sille laille ellei siitä seuraisi se että puhemies heittää salista

arvoisa herra puhemies

olemme varmasti kaikki sitä mieltä että tämä kreikan lainapäätös on inhottava ja tuntuu pilkkaavan kaikkea sitä mitä ymmärrämme ikään kuin kohtuudella ja oikeudenmukaisuudella

mutta kuitenkin on huomioitava tai tunnustettava jos emme anna populismille periksi tai antaudu sen vietäväksi että olemme tilanteessa jossa markkinoiden luottamus euroalueen lainanmaksukykyyn on ollut hyvin heikko ja jos tässä tilanteessa ajaudumme siihen päätökseen että yksinkertaisesti haluamme rangaista pankkeja vastuuttomasta käyttäytymisestä ja annamme niiden ajautua konkurssiin niin seurauksena on vielä pahempi lama kuin muutama vuosi sitten ja eu alueiden talouden romahtaminen ja työllisyyden ajautuminen syöksykierteeseen

tästä sosiaalihuoltolaistahan päätettiin hallituksessa ihan viimeisissä neuvotteluissa joissa me vihreät olimme mukana ja olimme hirveän iloisia siitä että voimme olla mukana hyväksymässä tämmöistä lakia joka tulee parantamaan lapsiperheiden ja erityisesti kaikkein heikoimpien asemaa

tästä laista lapsilisän muuttamisesta voi puolestaan sanoa että tälle varmaan kukaan tässä salissa ei hurraa

markkinat eivät opi mitään mutta ihminen voi oppia säätelemään markkinoita

poliitikot voivat ottaa vallan pois markkinoilta ainoastaan siten että niiltä otetaan valta pois eli opettelemme säätelemään markkinoita tavalla joka tekee niiden käyttäytymisen ennustettavammaksi

vihreä eduskuntaryhmä hallituksessa ollessa piti lapsilisiin kohdistuvaa leikkausta erittäin valitettavana päätöksenä ja heti alussa totesimme että haluamme olla mukana etsimässä tälle lapsilisäleikkaukselle vaihtoehtoa joka ei kohdistuisi kaikkein pienituloisimpiin

mutta silti on rehellistä todeta se että tämä lapsiperheiden verovähennysmalli jonka tarkoituksena olisi peittää ikään kuin ne negatiiviset vaikutukset jotka seuraavat tästä lapsilisäleikkauksesta ei ole millään lailla onnistunut

jotkin finanssi instrumentit kuten hedge rahastot ja johdannaiset voidaan kieltää tai niitä voidaan rajoittaa

erilaista läpinäkyvyyttä pitää lisätä niin eu maiden välillä kuin ylipäätään siinä mitä kaikkea voidaan kätkeä pankkisalaisuuden taakse

viime aikoina on tehty ehdotuksia esimerkiksi pankkiveroksi tai pankkien vakausmaksuksi jolla kannustettaisiin pankkeja vähentämään riskinottoa ja varauduttaisiin samalla tuleviin kriiseihin

täällä on sanottu että se on sekava ja epäoikeudenmukainen ja kohtelee perheitä epätasa arvoisella tavalla ja se on varmasti totta

joten vihreän eduskuntaryhmän näkemys on se että sen sijaan että toteuttaisimme verovähennysmallin josta me kaikki jo ennen sen hyväksymistä olemme sitä mieltä että se on epäonnistunut ja epäoikeudenmukainen kannattaa myöntää että lapsilisäleikkaus on ollut virhe ja se tulee perua siten että käytämme ne määrärahat jotka menisivät tämän verovähennysmallin toteuttamiseen siihen että perumme lapsilisäleikkauksen

viime aikoina keskustelu finanssimarkkinoiden sääntelystä on liikkunut siihen suuntaan miten voitaisiin saavuttaa niin sanottu kaksoishyöty miten voitaisiin kerätä varoja kriisin seurauksena syntyneiden julkisen talouden alijäämien korjaamiseen ja samalla lisätä markkinoiden läpinäkyvyyttä ja vakautta nimenomaan siitä näkökulmasta että tuleviin kriiseihin varauduttaisiin tai voitaisiin varautua entistä paremmin

täällä on kysytty miksi suomi haluaa ainoastaan selvittää transaktioveron käyttöönottoa tai rahamarkkinaveron käyttöönottoa

tulin tähän keskusteluun myöhässä sen vuoksi että olin sote ohjausryhmän kokouksessa mutta ehdin kuulla hivenen sitä keskustelua jota täällä käytiin myöskin kotihoidon tuen jakamisesta tasan molempien vanhempien kesken

ranskan ja saksan johtajat ottivat esille sen että finanssimarkkinaverosta pitäisi käydä keskustelua mutta tälle ei tullut kannatusta muiden taholta

tahdon huomauttaa edustaja lohelle erityisesti sen että siinä missä kotihoidon tukimallia ovat kommentoineet erilaiset lapsijärjestöt ikään kuin lapsen näkökulmasta on totta myös se että kotihoidon tukijärjestelmää ovat tutkineet ja kommentoineet myöskin köyhyystutkijat jotka ovat kiinnittäneet erityistä huomiota siihen että tilastollisesti kuitenkin lähes sata prosenttia kotihoidon tuesta on edelleen äitien käyttämää ja kuten tänään eduskunnan köyhyysryhmän järjestämässä seminaarissa todettiin kotihoidon tuen käyttämisen kasautuminen äidille aiheuttaa sen että kaikkein köyhimpiä meidän yhteiskunnassamme ovat ikääntyneet naiset

tässä selvityksessä suhtaudutaan kriittisesti finanssimarkkinaveroon mutta ehdotetaan sen sijaan jonkinlaista finanssilaitosten maksamaa maksua jonka tarkoituksena olisi lisätä markkinoiden vakautta ja varautua tuleviin kriiseihin eli niin sanottua pankkimaksua tai pankkiveroa joita suomikin kannattaa

arvoisa puhemies

olin viime kaudella hallituspuolueen jäsen ja minä olin mukana silloin molemmissa sote ohjausryhmissä ja muistan hyvin kun oppositiosta erityisesti keskusta vetosi että oppositio otettaisiin mukaan tähän ohjausryhmään koska kuten täällä on todettu sote uudistus on iso hanke ja on tärkeää että sitä viedään eteenpäin yli vaalikausien

ei pidä myöskään sekoittaa toisiinsa vanhemmuuden kustannusten jakamista ja sitä että meidän pitää pohtia kotihoidon tukijärjestelmää paitsi köyhyyden vähentämisen näkökulmasta myöskin sitten tasa arvon näkökulmasta

on hyvin todennäköistä että jonkinlainen pankkimaksu tai rahoituslaitosten vakausmaksu saa siellä voimakasta kannatusta mutta nähtäväksi jää minkälaista keskustelua käydään rahoitusmarkkinaverosta

siinä missä vanhemmuuden kustannusten tasaisempi jakaminen kaikkien työnantajien kesken parantaa erityisesti nuorten naisten uranäkymiä ja työelämän tasa arvoa voi sanoa että kotihoidon tuen tasaisempi jakaminen puolestaan vähentää naisten köyhyyttä parantaa sekin naisten uranäkymiä mutta se myöskin parantaa tasa arvoa perheessä

olen tässä vähän ihmetellyt mihin keskustalta on unohtunut tämä ajatus jota te paljon toitte viime kaudella esille että olisi tärkeätä että sotessa ei olisi ainoastaan tämmöistä seurantaryhmää vaan todellakin tämmöinen ohjausryhmä jotta varmistetaan se että parlamentaarinen yhteisymmärrys yli vaalikausien on sillä että tämä uudistus saadaan todellakin eteenpäin ja maaliin

euroopan parlamentti on ollut myönteisempi

myös komissio on ollut hyvin myönteinen tälle vakaus tai pankkimaksulle mutta on epäillyt rahoitusmarkkinaveron käyttökelpoisuutta

jos katsomme esimerkiksi sitä miten kotihoidon tuen tasaisempi jakaminen ruotsissa on onnistunut niin ruotsissa isät käyttävät huomattavasti enemmän kotihoidon tukea kuin suomessa eikä lasten hyvinvoinnissa ole ruotsissa tapahtunut mitään romahdusta

viime kaudella sosiaali ja terveysvaliokunnassa kun ministeri rehula silloin oli valiokunnan puheenjohtaja itsemääräämisoikeuslakia ei saatu vietyä eduskunnassa eteenpäin ja sen vuoksi vammaisten oikeudet jäivät puolitiehen

itse pitäisin tässä tätä rahoitusmarkkinaveroa tai finanssitransaktioveroa erittäin hyvänä koska se olisi näistä esille tulleista tai esillä olleista malleista sellainen jolla voisi olla myös markkinoita hillitsevä vaikutus jolla estettäisiin tulevien kriisien syntyminen tai ainakin lievitettäisiin niitä

mitä tälle itsemääräämisoikeuslaille nyt kuuluu

pikemminkin voidaan sanoa että lapsen etu on se että molemmat vanhemmat ovat jo silloin kun lapsi on pieni sitoutuneet yhtä lailla lapsen hoitamiseen

voidaan sanoa ruotsin kokemuksista myöskin se että siitä että molemmat vanhemmat sitoutuvat lapsen hoitamiseen silloin kun lapsi on pieni seuraa myös se että avioerot vähenevät ja perheiden hyvinvointi eri tavoin paranee

se pakottaisi pankit ja muut rahoitusmarkkinoiden toimijat vähentämään lyhyen aikavälin spekulaatioita ja keskittymään pitkän aikavälin investointeihin

eli siinä missä tämä pankkivero ikään kuin ottaa annettuna sen että seuraava kriisi tulee ja siihen sitten ikään kuin varaudutaan ennakolta keräämällä rahaa tämä rahoitusmarkkinavero myös yrittäisi estää sitä että kriisejä ei tule

mutta ylipäätänsä kannattaa muistaa se että rahoitusmarkkinavero on vain yksi osa pakettia jota tarvitaan ja josta nyt on erittäin tarpeellista puhua

se on kuitenkin ainoita ehdotuksia joilla pyritään nimenomaan muuttamaan markkinoiden toimintalogiikkaa tulevien kriisien välttämiseksi eikä vain korjaamaan tuhoja ja siksi itse toivon lämpimästi että rahoitusmarkkinavero pidetään mielessä tulevien kuukausien keskusteluissa

työ ja elinkeinoministeriössä on tällä kaudella työskennellyt luovan työn strateginen hanke ja kaikki se mitä tähän mennessä olen hankkeesta kuullut on ollut hyvin innostavaa

arvoisa ministeri sinnemäki onko työ ja elinkeinoministeriössä jo päädytty joihinkin konkreettisiin ehdotuksiin luovan työn toimintaedellytysten parantamiseksi sekä luovien alojen työpaikkojen määrän kasvattamiseksi